ja nyt tätä ei enää sanonut tämä tekstiviestin lähettäjä sen jälkeen mikäli valtio ja eläkeyhtiöt olisivat halunneet luopua siitä omistuksesta silloinhan kansan kapitalismin periaatteitten mukaan tuota omistusta olisi voinut tarjota suomalaisille yksityisille sijoittajille sekä institutionaalisille sijoittajille että yksittäisille suomalaisille kansalaisille jo ihan senkin takia että kysymys on todella vakaasta täysin absoluuttisen varmasta tuotosta siis varmasta siinä mielessä että tappiota ei voi syntyä

nyt siirrymme varsinaisiin puheenvuoroihin ja debatin aika tulee sitten aikanaan kun sitä listaa on menty jonkun verran eteenpäin

vielä mitä tulee turpeeseen ja kivihiileen olen erittäin iloinen kun monet edustajat ymmärtävät täällä vahvasti sen että meillä tällä hetkellä käytetään energiantuotannossa kivihiiltä rutkasti enemmän kuin turvetta

arvoisa puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

tässähän oli pieni aikaikkuna jonka kuluessa tietyt toimijat saivat oikeuden lähteä liikkeelle ja nyt asteittain niin kuin sanottu näinkin pitkän aikajakson jälkeen tämä toiminta siellä sitten loppuisi

arvoisa puhemies

kaiken kaikkinensa kivihiiltä käytetään noin kaksi kertaa enemmän kuin turvetta suomessa tällä hetkellä ja näitten uusien tutkimusten mukaan todellisuudessa turve aiheuttaa vähemmän päästöjä

siinä mielessä se että ensinnäkin tämä mankala järjestely on tässä mukana siis että vero kohdistuu myöskin mankala tuotantoon on huono juttu ja myöskin ylipäänsä vientiteollisuuteen sekin on vähän huono juttu

ainakaan itse en ole puheissani puhunut sellaista enkä ole kyllä minkään turvetta tuottavan yhteisönkään havainnut sellaista erityisesti tarjoavan vain uusiutuvaa

me huolehdimme esimerkiksi yritysten tutkimus kehittämisrahoituksesta yritysten maailmalle menosta viennin yhteishankkeista niiden rahoituksesta siellä tai siitä että maakuntien kehittämisrahaa on teidänkin pohjois pohjanmaan liittonne käsissä jolla voitte panna hyviä hankkeita liikkeelle tai siitä että eusta meille saatavalle rahalle on kansallinen vastinraha olemassa jolla me hyviä hankkeita vaikkapa pohjois pohjanmaalla rahoitamme

nimenomaan sähkön tuotantoon liittyy tämä tuki

jos on tilanne jossa maan ääristä kaukaa tuolta tänne pitää kuskata sitä paljon päästöjä aiheuttavaa kivihiiltä ja vieressä on suomalaista turvetta niin on se nyt ihme paikka ellemme siinä tilanteessa käytä tätä kotimaista turvetta tätä kotimaista turvetta

arvoisa puhemies

täällä rannikkoalueella ja pääkaupunkiseudulla tuotetaan aivan ylivoimainen valtaosa siitä hiililämmöstä ja hiilisähköstä mitä suomessa tuotetaan

vielä arvoisa puhemies

nämä siirtoverkon maksuthan määritellään sillä tavalla että energiamarkkinavirasto vahvistaa aina neljäksi vuodeksi eteenkäsin minkä verran yritys saa saada mikä se tuotto on mikä yrityskohtaisesti on mahdollista ottaa eli käytännössä vahvistaa sen millä hinnalla siirtoverkkotoiminta voi tapahtua

se sanoo että tämä saattaa johtaa joissakin tilanteissa siihen että on kannattavampaa käyttää tuontipolttoaineita sanatarkka siteeraus tästä meidän mietinnöstämme

ymmärrän näin että edustajat täällä jotka käyttivät puheenvuorot ovat siinä määrin vakavasti otettavia edustajia että näin täällä sanoessaan heillä on tavallaan vahva tuki omista eduskuntaryhmistään

ja on se nyt kumma paikka jos me kaikki muut päästöjä aiheuttavat energialähteet ja joidenkin mielestä aivan erityisen nopeasti kotimaiset päästölliset polttoaineet haluamme ajaa alas on se nyt aivan erityisen kumma asia että me emme uskalla puuttua tämän kivihiilen nopeaan alasajamiseen edes ylipäänsä sille tielle lähteä joka merkitsee sen alasajamista

mitä tulee vielä siihen ed

ja toinen kohta tässä on jossa epäillään että tämä heikentää puun ja turpeen kannattavuutta tuontipolttoaineisiin verrattuna

kun näin on niin on ilman muuta selvää että me olemme valmiita näistä syistä ei periaatteessa en henkilökohtaisesti ainakaan periaatteessa tätä vastusta koska näen selvän loogisen johdonmukaisen perusteen olemassa tälle menettelylle

sitten sen valvontajakson jälkeen katsotaan taaksepäin olivatko kustannukset hyväksyttävät kustannukset suuremmat vai pienemmät

mutta te edustaja kalliorinne te olette mukana joukkueessa joka on sitoutunut leikkaamaan näistä kasvun edellytyksistä ja vielä sellaisista kasvuedellytyksistä jotka maantieteellisesti sattuvat erittäin voimakkaalla otteella juuri sinne teidän maakuntanne alueelle

minä joka olen uusiutuvan puolesta ja rankasti ja vankasti olen sitä mieltä tässä mielessä tämä on ihan hyvä homma uusiutuvia investointeja ja niin pois päin

keskustan vastalause lähtee siitä että tällaista järjestelyä ei pidä tehdä

jos yhtiö on perinyt liikaa niin yhtiön seuraavalla valvontajaksolla seuraavan neljän vuoden kauden aikaan otetaan huomioon tämä liikaa peritty

tämä johtaa käytännössä siihen että vaikkakaan puun ja turpeen välinen kilpailusuhde ei tässä muutu niin koska puuta ja turvetta aina käytetään yhdessä silloin kun niillä tuotetaan chpssä siis yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa sähköä ja lämpöä ne turve ja puu on polttoteknisesti tuomittu yhteen ja kun ne on tuomittu yhteen niiden suhteellinen kilpailukyky muihin polttoaineisiin verrattuna ihan oikein nyt heikkenee erityisesti kivihiileen ja jonkun verran maakaasuun verrattuna

sen päätoimittaja juntunen kertoi tuossa nykypäivä lehdessään ihmetteli että kun pekkarinen sotkee tätä pääkaupunkiseudun tilannetta että kun esittää tänne uusiutuvaa ja esittää vielä vähän muuta maata parempaa tukea nimenomaan tälle kivihiilialueelle

me olemme huolissamme myös teidän äänestäjistänne siellä maakunnassa koska heidän vyötään tässä myös nyt sitten vedetään kireälle

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

nyt taakse jääneinä aikoina kaikkina valvontajaksoina suomalaiset yritykset vaikka olisivat voineet periä taakse jääneillä jaksoilla vähän enemmänkin eivät ole seuraavalla jaksolla ottaneet sitä kaikkea tavallaan takaisin ja nostaneet siirtohintoja vaatineet siirtohintoja nostettaviksi niin korkealle kuin olisi kuitenkin voitu nostaa

asko seljavaara tai joku muu kokoomuslainen kertoo onko tämä kokoomuksen pää äänenkannattajan ihan oikea kanta että tänne ei saisi esittää vaiko mitenkä nyt asiat pohjimmiltaan ovat

kuka voi kuvitella etteikö uusi omistaja kasvoton maailmalta tapahtuva omistus näille verkoille tästä lähtien huolehdi siitä että sataprosenttisesti joka ainoa sentti mikä on mahdollista siirtohintoina ottaa myös tullaan asiakkailta ottamaan

kun hallituspuolueen pää äänenkannattaja pääkirjoitussivulla tällaisen esittää niin joutuu kieltämättä vähän hämmennyksen ja ihmetyksen valtaan kun tällaisen jutun katsoo

jatkamme debattia vielä hetken aikaa

se ei tyytynyt vain siihen että se sanoo että päästöt alas ja tehkää miten haluatte tehkää ydinvoimalla miten haluatte vaan se edellytti että eurooppa ryhtyy ihan oikeasti käyttämään uusiutuvaa ja jos jokin maa euroopassa on uusiutuvan energian tuotannon todellinen kehto erityisesti biouusiutuvan osalta se on suomi ja meidän pitää käyttää se meillä oleva tehtävä hyväksemme

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä uudistus tähän tapaan uudistettuna kyllä tarkoittaisi sitä että tämmöinen pienimuotoinen sähköntuotanto on se sitten aurinkosähköä tai pienimuotoisia tuulimyllyjä tai pienimuotoista chp tuotantoa nimenomaan bioraaka aineella kannattaisi sille tuottajalle itselleen jota nyt vero rankaisee sen omankin kulutuksen osalta

ylipäänsähän kysymys on siitä että sisämaassa pystytään siellä käytettävää päästöllistä polttoainetta korvaamaan olemassa olevissa kattiloissa kun sinne turpeen ja joissakin tapauksissa kivihiilen sijasta tuodaan nimenomaan uusiutuvaa erilaista biopohjaista puupohjaista raaka ainetta

näin tässä tämän jälkeen myös käy asiakkaiden kannalta

asia

hankalan ja kalliin ja hitaan pykäläviidakon tuloksena on syntynyt ilmiö jota kutsutaan kultaamiseksi

nyt kun vero nousee ja tuki vähenee molemmat samanaikaisesti niin puuta ja turvetta käyttävien energialaitosten kassavirta heikkenee niitten kannattavuus heikkenee

tämä esitys jolla periaatteessa pyritään rahoittamaan uusiutuvaa energiaa saamaan niitä investointeja liikkeelle on sillä tavalla hyvä mutta sitten tähän sisältyy muutama sellainen paha valuvika joiden vuoksi tämä kyllä vaatii myös erittäin kriittisen tarkastelun

kenny takalakia muutettiin ja joku tuki muutettiin pienpuun tueksi ja kävi niin että kaikki se rahamäärä joka vain energiapuun käytön jakautunut ikäenergiapuulle että kuitupuulle ja metsät jo käyttänyt tätä tilaisuutta hyväkseen kuitupuun hinta markkinahinta on laskettu ja se koko määrä mikä on iso määrä tulee sekä kuitupuuta että energiapuuta tienvarteensille koko potille maksetaan se tukkii nyt on käynyt niin että raha menee vähi ei itse energiapuun tuonti tälläkin on kärsii niiden arvoiselta ministeriltä että mitä aiotaan tälle tehdään saataisiin tämä ei vaikuta järistyksiä koska tarkoitus oli tuoda energiapuuta tienvarteen kuitubudjetteja ja maku jäi

kansallisen byrokratian saatua tehtäväkseen valmistella eu direktiivin mukaista kallista lakia se ei suinkaan yritä lieventää sitä kansalaisten ja kansallisten intressien mukaan päinvastoin se lisää rajoitteita ja pakotteita omasta päästään

se on vähän sama juttu kuin jos varapuhemies menisi metsäänsä ja ottaisi sieltä halkoja ja niillä haloilla lämmittäisi vähän useampaakin pappilaa yhtä aikaa omia kuitenkin

jos hallituksessa on tällaista halua kaataa niin esimerkiksi henkilökohtaisesti ilman muuta sitten katson siitä samasta ikkunasta tätä näitten äsken sanottujen yksityiskohtien vuoksi

mitä tapahtuu

näistä vanhoista toimintamalleista on kerta kaikkiaan päästävä eroon sillä ne tukahduttavat yritykset ja yrittämisen innon

täällä tarvitaan vähän voimakkaampia toimenpiteitä ja hallituksen sisällä meillä on hyvä yhteisymmärrys että me olemme valmiita käyttämään vähän enemmän täällä että minä joudun menemään joensuuhun taikka jyväskylään taikka iisalmeen taikka saarijärvelle ja sanomaan siellä että täällä te nyt vaan saatte vähän vähemmän tukea sen uusiutuvan energian käyttöön kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tai turun seudulla jnp

käytännössä nämä energialaitokset korottavat kaukolämmön hintaa joka kaukolämpö kuitenkin kansantaloudellisesti katsottuna on erittäin edullinen lämmitysmuoto tässä mielessä myöskin kuluttajien kannalta

käytännössä niitten omien halkojen käyttäminen siihen lämmitykseen on nykysäädösten mukaan aika pienenkin tällaisen tehon osalta verollista

anteeksi

the mus

nyt tässä tällainen huomattavasti suurempaan omakäyttöön tuleva ei lämmön vaan sähköntuotanto tässä arvoisa puhemies tulisi verottomaksi

ja kuluttajien kannalta nimenomaan sentyyppisen energian joka kansantalouden kannalta olisi erityisen järkevää ja tarkoituksenmukaista kilpailukyky tässä heikkenee

harvoissa

keskustelu päättyi

kun lähdin energiapuun korjuuta halutaan edistää hintaa kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset tuet todellakin vaikuttaa siihen aivan joku kysyy ja riviin kuvasto

arvoisa puhemies

sitä kokee vähäisyytensä kun edustaja kanervan ja kääriäisen täällä käymän debatin jälkeen joutuu suunsa aukaisemaan

kun kivihiilen veroa kesän aikaan laskettiin niin kivihii li tuli vielä kilpailukykyisemmäksi uusiutuvia energialähteitä varten ja nyt tarvitaan veronmaksajien rahoja vielä enemmän jotta se uusiutuva on siihen kivihiileen nähden kilpailukykyinen

osana hallituksen säästöpäätöksiä ensi vuoden alusta

edellisen kerran kun tämä sali käsitteli viime keskiviikkona monien monien miljardien mittaisia suomalaisen elinkeinoelämän rahoitukseen liittyviä asioita paikalla oli silloin kaksi kansanedustajaa puhujan lisäksi

asia

kuitenkin arvoisa puhemies se että jatkossa toimittaisiin tavalla mihinkä edustaja kanerva viittaa on tietysti ihan hyvä oikeansuuntainen ajatuksenjuoksuttelu

jo tuo kysyjän

vyö puuna korjuun

mutta edustaja kanerva te tiedätte että joukko osastoratkaisu joka tässä tehdään on radikaali osa kaikkea sitä mitä jatkossa voidaan tehdä

mutta se että me siinä kehyspäätöksessä sovitusta tasosta kivihiilen veroa laskimme käytännössä tarkoittaa nyt sitä että kun me sitä kivihiiltä korvaamme uusiutuvilla siihen väliin tarvitaan suomen kaikkien veronmaksajien rahoja vähän enemmän kuin silloin alun perin oli tässä asiassa tarkoitettu

nyt havaitsen teitä neljä

einon talous noste tallus on poissa keskustelu on päättynyt ja se löydetään talousvaliokunta asia lähetettiin talousvaliokuntaan

sen ehtoja tullaan muuttamaan sillä tavoin että tukea saa entistä sanoskoriukuuntuneemman kohteen korjuuseen kun rajataan sitä poistettavan puuston määrää panostetaan sitä

ajatus on että sallitaan heille aika ajoin puheenvuoro sitten muutama edustajan puheenvuoro ja debatille raivautuu tilaa sitä mukaa kuin aito jännite syntyy edustajien ja hallituksen välille

mutta tässä päätetään ensin rakenteesta ja sen jälkeen strategia tulee mielellään perässä ehkä jollakin tavalla siinä ohessa mutta ei niin kuin normaalisti minkä tahansa hallinnollisen uudistuksen pitäisi tapahtua

edustaja mäkipää

sillon ne kohteet joista lähtee sitä metsäteollisuuden kaipaamaa kuitupuuta jotka riittävän hyviä siihen eivät ole tukieuroja saamassa ja sen sijaan kohteliasta tulee paljon energiarankaa tuki kohdistuu ksiin päin on tarkotus toi

kun sekä puheenjohtaja urpilainen että ryhmänjohtaja heinäluoma täällä sanovat että maataloutta kohdellaan nyt sitten eri tavalla kuin muita elinkeinoja niin nyt kannattaa muistaa mitä tapahtui kelamaksussa

se mikä tästä puuttuu on tietysti sitten huonompi ja sellainen asia jossa korjauksia jatkossa tarvitaan

arvoisa herra puhemies

ensin strategia ja sitten rakenne

olen ehkä pari kolme kertaa täällä viimeisen vuoden aikana käynyt läpi tämän erikoisen järjestelmän mikä liittyy maailmassa ja euroopassa viennin rahoitukseen siihen liittyen viennin jälleenrahoitukseen vientitakuisiin ja korontasausjärjestelmiin

sen kokemuksen perusteella monien vuosikymmenien ajan mitä täällä olen ollut kyllä se aika erikoista on jos tälle valtioelimelle korkeimmalle on annettu hallituksen puolelta tietty selvitys tietty vastaus tietyt tiedot jotka ilmiselvästi ovat puutteellisia ja kenties virheellisiäkin

asia lähetettiin hallintovaliokuntaan

asiaan

täällä ed

kumpula natri puhui tästä tuulisähkön syöttötariffista

asia

seuraavana edustaja myllykoski

nyt tässä on kysymys siitä että tässä finnveralle tarjottaisiin mahdollisuutta suomessa toimivien yritysten kotimaisten toimitusten edistämiseen siis siihen että suomessa toimiva yritys voi ensin myydä vaikkapa on otetaan nyt esimerkki vaikkapa suomessa oleva metso voisi myydä jotain konetta ja laitetta vaikkapa äänekoskelle rakennettavan metsä groupin metsä fibren suureen miljardi investointiin ja niin poispäin

minusta hän problematisoi erinomaisen oikein sen että nähtäväksi jää riittääkö tämä tukitaso täällä kiinteällä mantereellakaan mikä tässä nyt esitetään

urpilainen ei tehty samalla tavalla

ja kun se on oikeastaan tunnustettu kuitenkin jollakin tavalla että näin on ollut niin minä en kyllä ymmärrä mitenkään etteikö tämän saman valtioelimen eduskunnan pidä saada hallitukselta uusi selvitys siitä miten asiat kaikilta osin tähän liittyen oikein olivat